me tarvitsemme toimintakykyistä unionia jotta voimme yhdessä ratkoa muun muassa ilmastonmuutokseen terrorismiin ja pakolaisiin liittyviä haasteita

jos nyt alkaisimme purkaa tätä yhteistä valuutta aluetta niin horjuttaisimme koko euroopan unionia ja sen tämän aloitteen alullepanijakin kyllä hyvin tietää

on vaikea kuvitella sellaista tosielämän prosessia rahaliitosta eroamiseksi josta ei seuraisi vielä suurempi taloudellinen mylläkkä kuin ne mitä viime vuosina olemme nähneet

eli me tarvitsemme nyt enemmän vahvempaa keskinäistä solidaarisuutta ja myös eulle ja euroopan keskuspankille toimivaltaa puuttua niihin ongelmiin jotka ovat käsissä

seuraavaksi pitäisi kohdata niitä ongelmia jotka liittyvät siihen että erot jäsenmaiden taloudellisessa suorituskyvyssä ovat suuria ja myös suhdanne erot ovat merkittäviä maiden välillä

tämä tietysti on ongelma niille jotka lähtökohtaisesti karsastavat euroopan unionia mutta me vihreät näemme että tämän yhteisen päätöksenteon lisääminen rajatulla tavalla toisi kaikille paremman unionin kestävämmän talouden ja paremman hyvinvoinnin

kuten tässä keskustelussa jo on käynyt ilmi asuintalojen energiatodistuksen uudistamista valmistellaan ja tässä on kysymys paljon pienemmästä uudistuksesta joka koskee muun muassa uimahalleja ja jäähalleja

myös eu parlamentissa vihreät ovat esittäneet eulle kunnianhimoista vihreää investointiohjelmaa jolla voidaan tukea ja uudistaa erityisesti kriisimaiden talouksia

suomessa hyvin vähän tuodaan esille sitä että euroalueen ään vaihtotase että aseeseen suurin vaihtotasetta eniten heiluttava seikka on tuontiöljyn laskun suuruus

itse en kyllä näe mitään väärää siinä että kun isompaa uudistusta joka koskee tätä paljon kansalaisten keskuudessa keskustelua herättänyttä asiaa asuintalojen energiatodistuksista vielä valmistellaan tuodaan tällainen pienempi uudistus käsiteltäväksi mikä johtuu siitä että eu komissio on näiden asioiden osalta todennut suomen lainsäädännön sellaiseksi että se ei vastaa eu lainsäädäntöä

ohjaamalla toimia ja varoja ilmastoinvestointeihin uusiutuvaan energiaan jonka potentiaali näissä ongelmamaissa on erittäin suuri löisimme monta kärpästä yhdellä iskulla

edustajat viitanen ja heinäluoma entisinä ministereinä tietävät oikein hyvin että silloin kun eu komissio toteaa jonkin asian kansallisessa lainsäädännössä sellaiseksi että se ei vastaa eu lainsäädäntöä ja tätä asiaa ei korjata se mitä todennäköisimmin johtaa prosessiin eu tuomioistuimessa ja näin pienen asian kohdalla se olisi minusta tuiki tarpeetonta

kaiken kaikkiaan tässä keskustelussa meidän on syytä muistaa se perimmäinen asia että jos eurooppa ei ole vakaa ja hyvinvoiva on hyvin epätodennäköistä että suomikaan voisi olla

eu perustettiin takaamaan rauhaa ja vahvistamaan yhteistyötä euroopan maiden välillä ja nämä tavoitteet ovat ajankohtaisia tavoitteita tänäkin päivänä

on erittäin hyvä että asuinrakennusten energiatodistuksen muuttamista helppotajuisemmaksi valmistellaan muun muassa sellaisella tavalla että asunnon mitattu todellinen energiankulutus pannaan selkeämmin esiin kuin nykyisessä todistusmallissa

mutta haluaisin nostaa esille kuitenkin myös sen laajemman yhteyden johon tämä liittyy muun muassa siksi että olen eu parlamentissa näitä asioita koskevassa keskustelussa ollut itse mukana

kaikki ne varteenotettavat selvitykset jotka olen nähnyt koskevat ne sitten eurooppaa tai koko maailmaa siitä millä tavoin ihmiskunta ja eurooppa pystyvät vähentämään ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä tarpeeksi nopeasti ja taloudellisesti fiksuimmalla mahdollisella tavalla tuovat aivan yhtäpitävästi esille sen että asia numero yksi on energiatehokkuuden parantaminen

edustaja kiuru toi esille sen mitä professori lund on valiokunnassa tuonut esille esimerkiksi uimahallien osalta

koko eun näkökulmasta muistan että tuotiin esille muun muassa tällainen asia että jos nimenomaan rakennusten energiatehokkuuden potentiaali eussa hyödynnettäisiin niin kokonaisuutena eurooppa pystyisi vähentämään maakaasun kulutusta lämmitykseen niin paljon että eun alueelle ei venäjältä tarvitsisi enää tuoda kaasua

suomalaisten näkökulmasta tämä ei ole tietysti niin relevanttia koska suomessa maakaasua käytetään lämmitykseen huomattavasti vähemmän kuin keski euroopassa

mutta tätä isompaa taustaa vasten minusta tuntuu ihmeelliseltä se millainen peikko tästä energiatodistusasiasta on suomessa tehty

energiatodistus tarvitaan vain silloin kun rakennus myydään tai vuokrataan niin silloinhan on kysymys ostajan ja vuokraajan oikeusturvasta

asunnon ostohan on useimmille tavallisille ihmisille ylivoimaisesti suurin taloudellinen sijoitus minkä he elämässään tekevät ja lämmityskustannukset ovat varmasti useimmissa taloissa se isoin osa käyttökustannuksia niin en pidä todellakaan mitenkään kohtuuttomana sitä että tällaisessa myyntitilanteessa on tehtävä selko myöskin rakennuksen energiankulutuksesta

ympäristövaliokunta ei ollut tämän lakiesityksen käsittelyssä yksimielinen vaan vihreät vasemmistoliitto ja rkp jättivät eriävän mielipiteen

se sitten onko se malli mitä nyt käytetään hyvä vai huono on eri asia ja ihan varmasti sitä voidaan parantaa mutta todella sitä perusasiaa että tuodaan nyt tällainen pienempi uudistus eduskuntaan kun isompaa valmistellaan pidän ihan perusteltuna

voi hyvin olla että tämän sukupolven anne frankin päiväkirjan kirjoittaa joku lapsena lapsipakolaisena eurooppaan pyrkivä ihminen

myös lapin ely keskus toi lausunnossaan esiin sen että tämän muutoksen vaikutuksia ympäristöön ei hallituksen esityksessä ole arvioitu riittävästi

se miten vastaamme siihen inhimilliseen hätään jonka euroopan lähialueilla käydyt sodat ovat aiheuttaneet tulee olemaan yksi tärkeimpiä asioita joilla tämän sukupolven päättäjiä tullaan tulevaisuudessa arvioimaan

saamelaiskäräjien lausunnon mukaan kullanhuuhdontaluvista tehdyt valitukset ja niiden käsittelystä johtuvat käsittelyaikojen pitkittymiset ovat johtuneet siitä että kaivostoiminnan vaikutukset ympäristöön on arvioitu puutteellisesti

brexit tapahtumaketju voisi olla shakespearen kynästä

meidän tulisi muistaa perspektiivi

nämä puutteet olisikin pitänyt ratkaista kehittämällä luvan myöntämisprosessia sen sijaan että harvennetaan lupien käsittelyväliä

jopa presidentti obama on varoittanut liian tiukasta talouskurista ja siitä että se luo maaperää vihapopulismille

arvoisa puhemies

kaikkea sitä mitä täällä on sanottu sopeutumisen tärkeydestä voi lämpimästi kannattaa

kun me täällä eduskunnassa pyrimme olemaan paperittomia niin minusta olisi kyllä asiallista että olisi myöskin sähkötöpseleitä näissä meidän pöydissämme koska eduskunnan tabletit eivät toimi samalla latauksella koko päivää ainakaan sillä käytöllä kuin minun tablettini on

tässä lyhyesti ne perustelut joiden vuoksi pykäläkohtaisessa käsittelyssä esitän ympäristövaliokunnan lausuntoon sisältyvän eriävän mielipiteen mukaiset esitykset

tämä tarkoittaa muun muassa sitä että eun pitää toimia tehokkaammin veronkierron suitsimiseksi ja veroparatiisien panemiseksi kuriin

mutta tästä hallituksen esityksestä

minusta tuntuu aika huolestuttavalta että tämä paljon rummutettu normien purkaminen näyttää kovin voimallisesti keskittyvän nimenomaan ympäristösäädöksiin ja niiden valvontaan

on kuitenkin virhe kuvitella että yhteiskunta ja talous voisivat toimia oikeudenmukaisemmin jos kukin kansallisvaltio yksin yrittäisi sinnitellä yhä kansainvälisempiä suuryrityksiä ja myös sotilaallisesti pullistelevia naapureita vastaan

tämä nimenomainen hallituksen esitys koskee vedenlaadunmittaajien pätevyyden varmistamista toisin sanoen asiaa jolla on hyvin suuri merkitys ihmisten terveydelle

ihminenhän ei elä ilman vettä ja nimenomaan puhdasta vettä

no nykyinen vain kaksi vuotta sitten säädetty laki sanoo että vedenlaadun mittaajan pitää olla suomen ympäristökeskuksen eli syken hyväksymä silloin kun on kyse ympäristöluvan alaisesta toiminnasta siis silloin kun on kyse toiminnasta jossa on rajat sille paljonko erilaisia haitallisia aineita saa ympäristöön päästä

ympäristövaliokunta on kyllä saanut ympäristöministeriöltä selvityksen tästä laajemmasta uudistuksesta sen valmistelusta

jos siis vaikkapa minä haluan mittauttaa kesämökkini kaivon vedenlaadun voin ihan itse valita laboratorion jonne vesinäytteeni vien

kun eduskunnan sääntöjen mukaan asian jonka käsittely valiokunnassa on päättynyt jollainen tämäkin asia on asiakirjat ovat julkisia niin nämä ympäristöministeriön selvitykset ja aineistot ovat muidenkin kansanedustajien käytettävissä kuin ympäristövaliokunnan jäsenten

mutta jos minulla olisi kaivos tai tehdas niin jätevesien sisältämiä aineita tai sitten alajuoksulla olevan joen tai järven vedenlaatua tutkivan mittaajan pätevyys pitää nykylain mukaan olla virallisesti todettu suomen ympäristökeskuksen eli syken hyväksymä

mielestäni on hyvin tärkeää se että jätevesien ja erilaisten jätevesiä päästävien laitosten alapuolella olevien vesistöjen vedenlaatua mitataan pätevästi ja luotettavasti

kyllä me valiokunnan jäsenet varmaan mielellämme myöskin ulkomuistista näihin kirjallisiin aineistoihin lisäämme sen mitä muistamme näistä selostuksista

hallituksen esityksen perusteluissa ainoat todelliset perustelut ovat nykyhallituksen ohjelman painottama byrokratian purkaminen ja se että hallitus haluaa vähentää suomen ympäristökeskuksen henkilökunnan määrää

ja tässä äsken totesin että kaikki se mitä on sanottu kotoutumisen tärkeydestä on mielestäni hyvin kannatettavaa ja siinä yksi keskeisimpiä asioita on perheenyhdistäminen

edellinen hallitus asetti tämän lainkohdan käytännössä toimeenpanoa eli sitä koskevaa asetusta valmistelemaan työryhmän jonka määräaika oli viime vuoden alusta viime vuoden toukokuun loppuun mutta työ keskeytettiin koska siinä välissä todettiin että asia olisi vastoin sipilän hallitusohjelman linjauksia

miten ihminen voi sopeutua yhteiskuntaan jos hän ei saa perhettänsä rakkaita perheenjäseniään maahan jos häneltä edellytetään niin suuria tuloja että keskituloinen suomalainen ei niihin yllä jotta hän saisi perheenjäsenensä maahan

hallituksen esityksen perusteluissa väitetään ettei vesitutkimusten laatu heikkenisi vaikka hyväksymismenettely poistettaisiin koska alalla on erilaisia sertifikaatteja ja akkreditoituja menetelmiä

tässähän pannaan pukki kaalimaan vartijaksi sillä tutkimuksen tilaajalla on taloudellinen intressi siihen että esimerkiksi tehtaan tai kaivoksen jätevesipäästöt ovat sallituissa rajoissa ja kyse voi olla hyvinkin isoista rahoista

tämähän ei ole mikään luonnonlaki

luotammeko me kansalaiset oikeasti siihen että jokainen kaivosyhtiö valitsee jätevesiensä ja alapuolisen vesistön laadun mittaajaksi pätevimmän eikä niin sanotusti sopivinta

omituisin tämän ehdotuksen perustelu on että vedenlaadun mittaajan pätevyyden virallinen toteaminen olisi jopa perustuslain ja eun kilpailuoikeuden vastaista

normien purku ja byrokratian vähentäminen ovat hyviä ja kannatettavia asioita silloin kun poistetaan päällekkäisiä varmistuksia ja turhia kiemuroita jotka eivät vaikuta itse varsinaiseen asiaan esimerkiksi samojen tietojen ilmoittamista useampaan kertaan useille viranomaisille

arvoisa puhemies

kun olen keskustellut poronhoitoa elinkeinonaan harjoittavien saamelaisten kanssa aika useinkin niin on näissä keskusteluissa toistuvasti tullut esille se että porolaitumiin suhtaudutaan ikään kuin käyttämättöminä maa alueina muiden elinkeinojen ja myös viranomaisten toimesta

ruotsalaista sanontaa käyttääkseni

med en nypa salt

mielestäni tämä lakiesitys on yksi esimerkki tällaisesta asenteesta

kuitenkin myös porotalous on elinkeino joka tuo tuloja ja työtä ja on myös matkailun kannalta keskeinen houkutin

porohan on suunnilleen ainoa iso nisäkäs jonka euroopassa pystyy näkemään esimerkiksi autolla maantietä ajaessaan ja jonka pystyy näkemään siis muuten kuin aidatuilla laidunalueilla pystyy näkemään metsissä ja tienvarsilla

muistutan myös siitä että saamelaiskäräjien lisäksi tähän hallituksen esitykseen suhtautui kriittisesti metsähallitus joka toivoi jatkoajan pidennyksen maltillistamista kolmesta kymmeneen vuoteenhan on iso hyppäys se on yli kolminkertainen ja myös lapin ely keskus kuten jo ensimmäisessä puheenvuorossani totesin on lausunnossaan todennut että tämän muutoksen ympäristövaikutuksia ei ole riittävästi arvioitu

nykylakihan ei sano että virkamiesten pitää mitata vedenlaatua vaan nykylaki sanoo että suomen ympäristökeskuksen pitää varmistaa vedenlaadun mittaajien pätevyys

olen iloinen siitä että edustaja hoskonen ymmärtää että lääkärin pätevyyden pitää olla virallisesti todettu koska siinä on kysymys ihmisten terveydestä mutta myös vedenlaadussa on kysymys ihmisten terveydestä